arvoisa puhemies

rehula ja muut kumppanit nyt huomaavat että nämä todellakaan eivät ole mitään uutta tällaiset puutteelliset esitykset ja väärä marssijärjestys niin sanotusti

sosiaalihuoltolaki on parhaillaan lausuntokierroksella

mitä sellaisia keinoja tässä selvityksessä on tullut esiin joilla voisi puuttua nyt pimentoon jääviin väkivaltatapauksiin ja parantaa myös näin naisten turvallisuutta

ja silloin nimenomaan painotettiin sitä että uuden yliopistolain yhteydessä yhdenkään yliopiston taloudellinen asema ei tulisi kärsimään ja yhdenvertaisuus säilyy

he olivat huolissaan uuden sosiaalihuoltolain sisällöstä koska lain perusteluissa määritetään hyvinkin tarkasti ensi ja turvakotien toiminta alue ja tehtävät mutta varsinaisissa pykälissä ensi ja turvakoteja ei ole suoraan mainittu

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakers on toinen käsittely huomioon näissä opintososiaalisissa eduissa

elikkä tässä tarkoituksena ei todellakaan ole mikään eriarvostaminen vaan sen mahdollistaminen että mahdollisimman moni saisi yhden korkeakoulututkinnon

myös me sosialidemokraatit olemme halunneet tästä lähtökohdasta lähteä tämän esityksen kanssa liikkeelle koska näemme että on hyvin tärkeää että meillä kaikki saavat mahdollisuuden opiskelupaikkaan ja pääsevät nopeasti työmarkkinoille

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit olemme ilahtuneita siitä että valmistavan opetuksen osuutta on nyt vahvasti valmisteltu ja siihen on haluttu tehdä parannuksia

mutta meidän on pakko tässä eu yhteisössä myös ottaa huomioon se että meidän ihmiset eivät voi olla pelkästään täällä suomessa vaan ehkä he myös lähtevät opiskelemaan tuonne ulkomaille ja on varmaan ihan suotavaa että opiskelijoille turvataan mahdollisuuksia tähän liikkumiseen ja siihen että he opiskelevat myös muualla kuin suomessa jos heillä on kiinteät siteet ja suhteet suomeen edelleenkin

tässä asian käsittelyn yhteydessä on tullut kuitenkin esille että ehkä emme olekaan enää täällä niin yhtenäisiä tämän päätöksen kanssa ja sen takia tässä on pitänyt tätä kokonaisuutta tarkastella uudelleen miten tämän esityksen kanssa etenemme ja siksi tässä ovat muuttuneet käsitykset joiltakin osin

lisäksi luokissa on usein erityistä tukea ja huomiota vaativia oppilaita joiden oikeampi opiskelupaikka olisi selvästi pienemmissä ryhmissä

tästä minulla on opettajana ihan omakohtaista kokemusta

tämä on hyvä asia

lisäksi tänä päivänä meille kunnissa tulee piakkoin paineita erityisopetuksen taholta koska erityisopetuksen kehittämisstrategia on tuomassa tehostetun tuen mallin kautta erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yleisopetuksen ryhmiin eli integraatio laajenee ja tässä vaiheessa olisi erittäin tärkeää puuttua tähän ryhmäkokoasiaan

opetusministeri on myöntänyt sen että ryhmäkokoasiaa tulee tarkastella perusopetuksen laadun kehittämisen yhteydessä ja ryhmäkokoja on selvitetty nyt ympäri suomen

suomessa tasa arvoinen perusopetus on menestyksen perusta

meidän on edelleenkin varmistettava se vankka perusta mille oppiminen rakentuu ja jos emme luo sille kunnon mahdollisuuksia on myöskin vaikea odottaa hyviä tuloksia

ryhmäkoolla on todettu olevan selkeä yhteys oppimistuloksiin

tehokkuutta voidaan hakea monesta muusta asiasta mutta koulussa tärkeintä tulisi olla oppilaan hyvinvoinnin ja mahdollisuuden omien oppimisedellytysten mukaiseen opetukseen

tässä varmasti kuitenkin on jo monessakin puheenvuorossa tullut esille tämä tehtävään sopivuus ja tämä koulutuksen osuus on tässä hyvin tärkeää että sillä pystytään nimenomaan kiinnittämään huomiota siihen tehtävässä toimimiseen ja sopivuuteen

arvoisa puhemies

itse olen paljon ollut tekemisissä koululaiskuljetusten kanssa ja siellä jos missä on töissä tälläkin hetkellä erittäin hyviä persoonia jotka huolehtivat ihan kotiportaille asti näitä lapsia ja tuntevat jokaisen erikseen mikä on myös hyvin tärkeä ja sopivuutta lisäävä asia tässä

täällä olisi monta asiaa joita huomioida mutta annan nyt muutamalle asialle erityiskiitoksen

arvoisa puhemies

viimeaikaiset väkivaltatapahtumat kouluissa pakottavat meidät ajattelemaan kouluturvallisuutta monelta kannalta ja myös siinä mielessä ryhmäkoot on eräs asia

arvoisa puhemies

me tiedämme kaikki miten raskasta työtä nämä omaishoitajat tekevät ja yleensä he ovat myös hyvin iäkkäitä ihmisiä

eikö teidän mielestänne ole tärkeää selvittää oppilaiden hyvinvoinnin tilaa tai ryhmäkokoja

toinen jota täältä kyseltiinkin on varhaiskasvatuslaki ja on hienoa että me saamme sen nyt vihdoin valmiiksi

ensimmäiseen vaiheeseen varautuminen täällä talousarviossa on myös näkyvissä ja on hyvin tärkeää että me teemme sen valmiiksi siltä osin

harvoissa kunnissa on osattu sivistystoimen strategiaan kirjata erikseen tai normittaa ryhmäkoko

vaikka koulutuspolitiikassa onkin haluttu lisätä paikallista päätöksentekovaltaa niin nykytilanteessa jossa kunnat painivat kireässä kuntataloudessa on syytä harkita opetusryhmien enimmäismäärien kirjaamista lakiin niin varhaiskasvatuksessa alkuopetuksessa kuin muussakin perusopetuksessa

edellä olevan perusteella esitän että sivistysvaliokunnan mietinnön perustelujen perusopetuksen opetusryhmät luvun kolmannen kappaleen jälkeen lisätään perusteluteksti seuraavasti

perusopetuksen uusi laatukriteeristö on juuri lanseerattu työryhmän toimesta ja me kaikki tiedämme että opetusryhmien koolla on suuri merkitys opetuksen laadun kannalta

eikö tämä olisi ollut oiva paikka määrittää opetusryhmien oikea koko

vastuu ammattikuljettajalla on aina suuri ja ihan kaikissa kuljetuksissa täällä on nyt puhuttu koululaisten ja päiväkodin kuljetuksista ja tietysti kuljetusyrittäjillä viime kädessä

on myös sekin totta mitä täällä on sanottu useissa puheenvuoroissa että nämä kuljettajat toimivat monta kertaa hyvin tärkeänä esimerkkinä lapsille koska koululaiset esimerkiksi näinä päivinä viettävät hyvinkin pitkiä aikoja tuolla kuljetuksessa kun kunnat tekevät melkoisia logistisia suunnitelmia säästöjen merkeissä

rakentamistyö on varmasti yhdessä tehtävä niin kuin täällä on jo monesti todettu

uusi presidentti ashraf ghani on tehnyt paljon uudistusohjelman kanssa työtä ja maan tilanne vaatiikin yhteistyön lisäksi myös kunnianhimoisia toimijoita ja näenkin tämän ghanin tehtävän merkittävänä

useita ikäviä tapauksia on valitettavasti ollut näiden lasten ja myös vammaisten lasten kuljetusten kanssa ja siksi tämä uudistus on turvallisuuden kannalta erittäin hyvä

näenkin että naisten osuus tämän maan kehittämistyössä on ensiarvoisen tärkeää samoin kuin se että heidät hyväksytään yhdenvertaisina tekijöinä maan rakentamisessa

saarinen mainitsikin jo tämän huumeasian joka sitten varmasti on seuraava käsiteltävä asia eli miten me testaamme sitten nämä samat kuljettajat että ovatko he mahdollisesti huumeiden vaikutuksen alaisena lähdössä kuljetuksia tekemään

haluaisinkin kysyä ministereiltä mikä olisi suomen kannalta se tärkein liike tai keino millä tavalla me voisimme tukea tätä naisten oikeuk sien edistämistä

näen tässä erään kohdan johon meidän tulisi tarttua ja se on nuorison kaahailu ja nämä nuorison ikävät onnettomuudet joita on ollut ihan valitettavan paljon viime aikoina

köyhyyttä on olemassa ikävä kyllä molemmissa osissa ja siinä mielessä tekemistä riittää varmasti ihan molempiin suuntiin koska köyhyyden poistaminen on varmasti se kaikkein tärkein tehtävä tässä kehitysyhteistyössä

kiitos ministerille tämän lain tuomisesta eduskuntaan

tässähän muun muassa esimerkiksi opetuspuolella on jo aiemmin siirrytty tähän ennakoivaan ja varhaiseen tukeen ja säästetty erityisopetuksen kustannuksista ja tässä vähän mennään samoilla askelilla että vältetään näitä erikoishoidon kustannuksia ennakoivalla puuttumisella

arvoisa puhemies

ojala niemelän esitys on kannatettava koska todellakin sairausvakuutuslain mukaan tällä hetkellä sairausvakuutuskorvaus myönnetään kun suorittajana on terveydenhuollon ammattihenkilö ja näkisin kyllä että suuhygienisti on myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena terveydenhuollon ammattilainen

naiset ja tytöt ovat erittäin tärkeä kehitysyhteistyön kohde joka on täälläkin nostettu keskustelussa esille

haluaisinkin että myös tästä osuudesta käytäisiin vielä vahvemmin keskustelua samoin myös vammaisten oikeudet ja asiat jotka hyvin helposti jäävät sivuun toki täällä selonteossa huomioon otetuiksi

me olemme kuulleet niitä tarinoita kunnista joissa näitä palveluja on jopa lakkautettu ja vedetty pois ja nimenomaan näillä perhekeskeisillä palveluilla me pystymme varhain ennakoivasti puuttumaan ja välttämään näitä suurempia kustannuksia

muutenkin sosiaali ja terveyspalvelussa on työnjakoa kehitetty siihen suuntaan että lääkärin työtä voidaan helpottaa ja jakaa ja muun muassa täällä ed

mistä on tulevat ajat tehty

arvoisa puhemies

tulevat ajat on tehty osaamisesta kasvusta koulutuksesta ja kasvusta niin että ihmiset saisivat hyvän koulutuksen varassa hyvän työpaikan

tässä ajassahan ei suuria siirtoja ole voitu tehdä mutta on silloin tärkeintä tietenkin että ne siirrot ovat täsmälleen oikeita ja harkittuja ja tämä budjetti tuo opetukselle tärkeitä resursseja monella eri tavalla

meillä on tälläkin hetkellä maailmalla lukuisia opettajia viemässä hyvää koulutusosaamista

eli mielestäni näitä toimia tulee edistää ja samalla tietysti huolehditaan myös siitä että terveyspalveluja voidaan turvata

tätä ajatellen voi olla todella iloinen siitä että saimme ryhmäkokorahoja budjettiin ja että ne saatiin valtiovarainministerin ja opetusministerin johdolla sinne laitettua

hallituksen yritys pakottaa kansalaisia pysymään työelämässä pitempään ei toteutunut pääministerin ja hallituksen toivomalla tavalla

ihmeellistä oli että pääministeri ei eilisessä vastauksessaan pystynyt edes myöntämään omaa ja hallituksen virhettä eläkeiän nostopäätösasiassa

arvoisa puhemies

tämä tulee näkymään muun muassa koulunkäyntiavustajien lisäämisenä mikä on erittäin tärkeä asia lapselle joka tarvitsee yksilöllistä ja tehostetumpaa tukea oppimiseen

vasta sitten kun ay liike kansalaiset ja oppositio vahvasti vastustivat yksipuolisesti ilmoitettua eläkkeiden leikkauspäätöstä alkoi asian uudelleenarviointi

avustajalla on tässä suuri merkitys

taksinkuljettajien yläikärajan poistaminen oman ammattinsa harjoittamiseksi sopii hyvin tähän keskusteluun ja on tietenkin ammatillista yhdenvertaisuutta parantava esitys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

myös minä kiitän ministeri tuomiojaa omalta osaltani siitä että tämä vammaissopimuksen ratifiointiesitys on täällä meidän käsittelyssämme tänään

yläikärajan poistamisen jälkeen on seurattava tarkasti sitä että kuljettajat ovat myös kykeneviä vastamaan tästä turvallisuudesta matkustajien osalta ja mahdollisesta avustamisesta

pääasia tässä kuitenkin on se että nyt ratkaisuun päästiin yhteisymmärryksessä sopimusperiaatteella yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa eikä pääministerin tai hallituksen yksipuolisella ilmoituksella

näitä terveystarkastuksia suorittaville lääkäreille on varmasti hyvin tarpeellista antaa tarkat ohjeet siitä mihin asioihin on kiinnitettävä erityishuomio ja uskon että näin myös tullaan tekemään

näin saadaan kokonaisrahoitusta lisättyä

tämän lakiesityksen hyvä puoli on myös tämä koulutuksen osuus jonka näen hyvin merkittävänä turvallisuutta lisäävänä tekijänä ja myös se että siellä on huomioitu tämä kielitaito joka yhä enenevässä määrin on tarpeen tässäkin työssä

on kuitenkin selvää että hallitus alkuperäisellä menettelyllään on vaarantanut suhteet työmarkkinaosapuoliin ja vielä aikana jolloin tarvitsemme kaikki voimamme työllisyystilanteen ja työelämän parantamiseksi

tämä on vastuutonta politiikkaa jossa voidaan todeta hallituksen logiikan ontuneen pahemman kerran pääministeri kun oli ajatellut ensin kertoa lopputuloksen ja vasta sitten neuvotella

arvoisa puhemies

meillä on siellä toivottavasti toteutumassa tämä hyvin paljon odotettu ja toivottu investointi äänekosken biotuotetehtaan rakentamispäätöksessä ja tietenkin näillä hankkeilla on uskomattoman suuri säteilyvaikutus pitkälle ympäristöön maakunnassa ja ulkopuolella

vammaisuuden käsitteen perustana on yksilön fyysinen tai psyykkinen erilaisuus mutta käsitteen sisältö sen merkitys ja kokemus määrittyy sosiaalisesti

vaikka suomen lait pyrkivät kohtelemaan kaikkia ihmisiä tasavertaisesti ja monia yhdenvertaisuutta edistäviä toimia on tehty kuluneen vaalikauden aikana yleissopimuksen ratifiointi edellyttää kuitenkin suomelta vielä eräitä tarkistuksia yhdenvertaisuuslainsäädäntöön

hallitusohjelmassa on sovittu palkansaajia koskevien asioiden valmistelusta kolmikantayhteistyössä yhdessä ay liikkeen ja työnantajien kanssa

hän onneksi sai sen takaisin sitten mediakohun saattelemana mutta näin ei tietenkään saisi olla tämän päivän suomessa että oikeuksia saa vasta mediakohun jälkeen

myös euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on ilmaissut huolensa siitä että vammaiset ovat olleet suomessa paitsi syrjinnän myös syrjintärikosten kohteena